valiokunta pitääkin välttämättömänä että hallitus laatii selonteossa todetun mukaisesti suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi

vakautuspaketin uskottavuuden ja rahoitusmarkkinoiden vakauttamisen edistämiseksi on myös tärkeää että yhtiön perustamiseen ja sen toiminnan käynnistämiseen liittyvät toimet suoritetaan mahdollisimman nopeasti jotta yhtiö on toimintakykyinen ja tarvittaessa valmis konkreettiseen päätöksentekoon

on valitettavaa että jatkuvasti alimitoitetaan vahingonkorvausmäärärahoja

lisäksi haluan todeta että mietintöön liittyy kolme vastalausetta

tämän vuoksi tämä osto toteutetaan pohjolan voima oyltä sekä fortum kii mikä se virallinen nimi on power and heat oyltä

haluan kiittää valiokuntaa sen jaostojen puheenjohtajia ja jäseniä sekä valiokuntaneuvoksia erinomaisesta ja rakentavasta yhteistyöstä mietinnön valmistelussa

julkisen talouden tasapainotus tulee kestämään useita vuosia mistä johtuen suunnitelman tulee olla pitkäjänteinen ja siinä tulee arvioida kattavasti erilaisten toimenpiteiden ja vaihtoehtojen vaikutuksia paitsi julkisen talouden niin myös yritystoiminnan ja eri väestöryhmien kannalta

voikin todeta että tätä avustusmuotoa hyväksi käyttäen on turvattu erittäin suuri määrä rakennusalan työpaikkoja ja yleisestikin voinee sanoa että asuntopolitiikan kautta rakennusalan työllisyyttä on todella merkittävästi voitu meidän maassamme helpottaa

kyllä suomessa tarvitaan selkeämpää ja täsmällisempää petopolitiikkaa ja sillä tavalla että metsästäjät ja ennen kaikkea viranomaiset yhteistyössä hoitavat sen

puitesopimus varmistaa osaltaan sen että mahdollista takauspäätöstä sekä yhtiön varainhankintaa edeltää monivaiheinen ja tarkkaan säännelty prosessi jossa vaaditaan takaajamaiden yksimielisyyttä

erityisesti vaalikauden ensimmäinen kehys on syytä jatkossakin käsitellä eduskunnassa valtioneuvoston selontekona

on nykyisin kummallista että häirikköpedotkin pitää tavallaan esimerkiksi poromiesten itse omalla kustannuksellaan metsästää

julkisen talouden tasapainottaminen tulee olemaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen ylivoimaisesti merkittävin tehtävä

sen sijaan seuraavissa ainakin välivuosina ja mahdollisesti vain teknisiä muutoksia koskevissa kehyspäätöksissä olisi syytä harkita kevyempää menettelyä jossa kehykset käsiteltäisiin esimerkiksi pääministerin ilmoituksen perusteella

valiokunta lisäsi panostuksia myös yritysten kansainvälistymisavustuksiin maakunnan kehittämisrahaan lähialueyhteistyöhön yliopistoille ja niiden harjoittelukouluille sekä lukuisiin eri kulttuurikohteisiin

se on ollut ehkä tehokkain yksittäinen toimi millä tätä lamaa on pyritty vastustamaan

näillä edellytyksillä valiokunta esittää tämän hyväksyttäväksi ja kaiken kaikkiaan tähän mietintöön liittyy kolme vastalausetta jotka varmasti esitellään täällä asianomaisten ryhmien toimesta

mikäli rahoitusta joudutaan hakemaan rahoitusyhtiöltä on päätöksenteon keskeisenä lähtökohtana että rahoitus sidotaan todella tiukan ehdollisen talouden sopeuttamisohjelman noudattamiseen kuten kreikan lainan osalta hyvin tunnemme ja tiedämme

mielestäni ainoa järkevä tapa on että silloin kun häirikköpeto ilmestyy ja sille pitää saada nopeasti lupa viranomaiset hoitavat sen käyttäen sellaisia keinoja että se tapahtuu nopeasti ja kivuttomasti

valtiovarainvaliokunta pitää tärkeänä että suomessa toteutetaan lähivuosina irtaantumisstrategia jossa kasvua tukevat toimet yhdistyvät julkisen talouden sopeuttamistoimiin

ehkä lyhyesti voi todeta että valiokuntakäsittelyssä on esitetty eriäviä käsityksiä siitä mikä noiden osakkeiden arvo on

sosiaali ja terveysministeriön osalta korostimme ennalta ehkäisevien palvelujen kehittämistä

vain sillä tavalla saadaan asia eteenpäin ja sopu

lisäksi valiokunta on mietinnössään pohtinut lisätalousarviovarausten suuruutta ja varsin joustamattoman menokehyksen suhdetta suuriin investointihankkeisiin

mitä tulee takaukseen liittyviin riskeihin niin huolimatta näistä tarkoista menettelytavoista valiokunta viittaa varsinaista takausta koskevaan hallituksen esitykseen ja siitä antamaansa mietintöön jossa se on arvioinut takaukseen liittyvät riskit vähäisiksi

olennaisena osana tähän kuuluu perusteellinen arviointi siitä milloin finanssipoliittinen elvytys voidaan lopettaa talouskasvua vaarantamatta

lapin liitto järjestää sallassa ensi maanantaina perusteellisen petofoorumin jossa todella käydään perusteellisesti läpi miten poronhoitoalueella nämä asiat tulisi järjestää

siksi valiokunta osoittaa lisärahoitusta mielenterveyspalveluihin lapsiperheiden kotipalveluihin ja veteraanikuntoutukseen

valiokunnalle on esitetty että noiden osakkeiden arvo olisi huomattavasti alempi kuin tässä lisäbudjetissa on esitetty

kehysselonteon mukaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä voidaan parantaa rakenteellisilla uudistuksilla veroja korottamalla tai menoja leikkaamalla

valiokunta kiinnitti huomiota myös tuottavuusohjelmaan

tämä on tärkeä nimenomaan siksi että tämän avulla pyritään ja toivottavasti ja uskon näin voidaan rakentaa siltaa sille että laivanrakennustoimiala ei kokonaan meidän maastamme häviä ja että kun paremmat ajat toivottavasti koittavat meillä on iskukykyinen perusta jolla me voimme laivanrakennustoimintaa tulevaisuudessakin tässä maassa harjoittaa

arvoisa puhemies

haluan todeta että mietintöön liittyy kolme eriävää mielipidettä jotka varmasti esitellään täällä erikseen

kuten valiokunta jo tuolloin totesi takaukseen liittyy kuitenkin aina riski takausvastuiden realisoitumisesta

valiokunnan mielestä tuottavuusohjelman toteuttamisessa on pyrittävä ottamaan huomioon suhdannetilanne ja sen mukaan mahdollisesti muuttuvat henkilöstötarpeet

valiokunnan mielestä kehykseen ei tulisi myöskään sisällyttää hankkeen sellaisia kustannuksia jotka muut rahoittavat valtion sijaan

työurien pidentäminen on selkeästi oikeudenmukaisin ja kokonaistaloudellisesti parhaita keinoja julkisen talouden tervehdyttämiseksi

henkilöstövoimavarat ovat jo tällä hetkellä monin paikoin niukat ja heikentyvä taloustilanne voi johtaa joidenkin hallinnonalojen tehtävien lisääntymiseen

samalla totean että mietintöön liittyy kolme vastalausetta

valiokunta viittaa mietinnössään myös aikaisempiin kannanottoihinsa ja toteaa että kehyksen läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa erottelemalla nykyistä selvemmin investointi ja käyttömenot toisistaan

valiokunta painottaakin että ohjelman toteuttamisessa tulee käyttää tarvittaessa myös hallinnonalakohtaista harkintaa

kaiken kaikkiaan tämä aikaistettu ensimmäinen lisäbudjetti on työllisyysbudjetti painottuen nuorisotyöttömyyteen

valiokunnan kuulemat asiantuntijat ovat kuitenkin olleet edelleen yksimielisiä siitä että julkisia talouksia uhkaavat riskit olisivat huomattavasti suurempia mikäli talouden vakauttamispakettia ei olisi saatu aikaiseksi

valtiovarainvaliokunnan mielestä liikenneinfrastruktuurien kehittämisessä tulee jatkossa pidättäytyä uusien suurten hankkeiden käynnistämisestä ja keskittyä vain sellaisiin uusiinkin hankkeisiin jotka parantavat selvästi tuottavuutta tai ovat välttämättömiä talouskasvun tai muiden yhteiskunnallisesti tärkeiden päämäärien saavuttamisessa

valiokunta haluaa kiinnittää huomiota myös tuomioistuinten käsittelyaikojen liialliseen pituuteen eräissä tapauksissa

kaiken kaikkiaan tässä on myönteistä vielä se että arvonlisäverojen ennakoitua suuremmasta kertymästä johtuen voidaan velan määrää alentaa tilapäisesti tietysti koska tämä kreikan lainakysymys tulee sitä nostamaan mutta toisaalta siellä muutoinkin olisi edellytetty alennusta

jos nopeita päätöksiä ei olisi tehty vaarana oli kreikasta alkaneen finanssikriisin laajeneminen euroopan tai pahimmillaan maailmanlaajuiseksi kriisiksi

samat ongelmat korostuvat laajalti sosiaalietuuksia koskevien valitusten käsittelyaikojen jatkuvasti pidentyessä

sen lisäksi voi tässä yhteydessä todeta että tämän energiamäärärahan lisäksi toinen suuri määräraha on latvialle uudelleen budjetoitava laina

valiokunta korostaa että pitkät käsittelyajat heikentävät kansalaisten oikeusturvaa ja vähentävät kansalaisten tuntemaa luottamusta oikeuslaitosta kohtaan

uuden finanssikriisin seuraukset olisivat kuitenkin huomattavasti aiempaa vakavampia sillä useimmilla mailla ei ole enää mahdollisuuksia mittaviin taloutta elvyttäviin toimiin

tällaisiksi voidaan luokitella esimerkiksi kaivoshankkeisiin liittyvät väylähankkeet ja valiokunta kantoi erityistä huolta seinäjokioulu ratahankkeen tulevaisuudesta

jatkuessaan ne myös rapauttavat kansalaisten uskoa koko yhteiskuntaan mikä voi heijastua monella tavalla muun muassa äänestysvilkkauteen

elikkä kokonaisuudessaan senkin jälkeen olemme suurin piirtein siinä tilanteessa missä olimme varsinaista budjettia rakennettaessa

arvoisa puhemies

ecofin neuvoston toukokuun alussa tekemien päätösten täytäntöönpano on edennyt nopeasti ja myös asiaan liittyvät hallituksen esitykset on jouduttu käsittelemään eduskunnassa varsin kireällä aikataululla

hanke tulisi saattaa loppuun mahdollisimman nopeasti sen merkittävien yhteiskunnallisten hyötyjen ja myös taloudellisten säästöjen vuoksi

valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi lausumaehdotusta

tämän vuoksi näitä laitoksia uhkaavat irtisanomiset ja lomautukset eivät liene enää tarpeellisia

ensimmäisessä eduskunta edellyttää että hallitus ottaa huomioon jatkossa ainakin eräät erikseen mainitut eduskunnan pysyväisluonteisiksi tarkoittamat määrärahalisäykset ja vakiinnuttaa ne sellaiselle tasolle ettei eduskunnan tarvitse korjata tilannetta vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä

lisäksi tähän liittyy eräitä pienempiä teknisluontoisia mutta myöskin voisi sanoa jo aiemmin hyväksyttyjen määrärahojen uudelleenbudjetointeja kuten ympäristöministeriön alushankinnat ja sitten myöskin eräät pienemmät määrärahat

valiokunta on myös lisännyt määrärahoja muun muassa poliisin toimintamenoihin varusmieskoulutuksen maastopäiviin nuorten työpajatoimintaan veteraanien kuntoutukseen tuomioistuinten toimintaan sekä päihdeäitien hoitoon

päivänä toukokuuta jotta näihin toimenpiteisiin työllisyyden suhteen voidaan ryhtyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

valiokunta pitää asioiden kiireellisiä käsittelyaikatauluja valitettavina mutta toteaa kuitenkin samalla että viivyttely lisäisi riskiä ja että on myös suomen edun mukaista että euroalueen talouksia vakauttavat toimet toteutetaan ripeästi ja määrätietoisesti

kuntien yhteisövero osuuden tilapäinen korottaminen kiinteistöveroprosenttirajojen nostaminen ja kelamaksun poistaminen ovat hillinneet kuntien velkaantumista

tosiasiassa valtio on myös näiden ohella ottanut tämän taantuman yhteydessä suurimmat taloudelliset kolhut vastaan ja näiden kolhujen paikkaaminen tulee olla tärkeä tehtävä alkavalla uudella vuosikymmenellä

valiokunta toteaa että tilanteen vakauttaminen ja uusien kriisien ehkäisy edellyttävät monipuolisia talous ja finanssipolitiikan toimia joihin kaikkien euro ja unionimaiden on sitouduttava

tähän lisäbudjettiin sisältyy kolme vastalausetta jotka asianomaiset ryhmät omalta osaltaan varmasti esittelevät

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan siinä taiteillaan velkaantumisen ja lisämenojen välillä ja molempia on käytetty

valiokunta painottaa erityisesti talouspolitiikan kurinalaisuuden selvää parantamista sillä ongelmien eräänä keskeisenä syynä on liian löysä talous ja finanssipolitiikka

arvoisa puhemies

hallituksen varsinaisesta ja sitä täydentävästä esityksestä sekä valiokunnan lisäyksistä muodostuu kokonaisuus joka on merkittävästi elvyttävä työllistävä ja yritysten rahoitusmahdollisuuksia turvaava budjettiesitys

mutta mitä tulee tähän varsinaiseen kysymykseen niin verotuksella on tietysti ratkaiseva merkitys sekä kansantalouden kannalta että tietysti julkisen talouden tasapainolle

valiokunta pitääkin välttämättömänä että tuottavuuden parantamiseksi hallitus tehostaa tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä huolehtimalla tietojärjestelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta kunnissa

erityisesti siinä on monia keskustan erittäin tärkeinä pitämiä hankkeita muun muassa nuorten työllistäminen koulutuspaikkojen lisäys ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen edelleen myös ympäristötyöt kestävän metsätalouden lisäpanostukset ja sitten myöskin pääministerin aiemmin tekemää kasvualoitetta tukevat muun muassa ratahanke seinäjokioulu ja tutkimus ja kehittämispanostukset

valiokunta katsoo että jatkossa tarvitaan myös sijoittajien ja luottolaitosten aiempaa vastuullisempaa toimintaa ja parempaa riskienhallintaa

onko nyt olemassa tai tulossa uusia ennusteita sillä tavalla että kehysriihen yhteydessä hallitus voisi pohtia tarkemmin tulevaa velkaantumista ja velan hoitamista myöskin sukupolvien oikeudenmukaisuuden kannalta koska tämä eläkekysymyshän on kaikkein ratkaisevin ja tärkein että eläkkeellesiirtymisikä nousee että tulevat nuoret pääsevät pienemmällä taakalla

tuottavuuden parantaminen rakenteelliset muutokset ja tulojen ja menojen tasapainoon saattaminen tulevina vuosina on edellytys hyvinvointimme jatkumiselle myös pidemmällä tähtäyksellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mietintöön sisältyy kolme vastalausetta

kokonaisuutena tasapainoinen ja kohtuullinen esitys

edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin ja lisäksi eduskunta edellyttää että hallitus huolehtii omalta osaltaan toimenpiteistä joilla turvataan julkisen talouden kestävyys ja huolehditaan erityisesti työllisyyden ja talouskasvun edistämisestä

siinä on keskityttävä täsmäohjatusti kohdentamaan varoja sellaisiin rakennuskohteisiin joiden työllistävä vaikutus on suuri ja jotka joka tapauksessa joudutaan tekemään myöhemmin

valiokunta ehdottaa näiden virheiden korjaamista koska voidaan katsoa että kun kiire on ollut niin hallituksenkin esitys on kiireen lapsi

tähän valiokunnan mietintöön liittyy kaksi vastalausetta

sen lisäksi toivomme edelleen myös muita sellaisia toimia jotka edesauttavat yritystemme toimintaa ja selviytymistä nykyisessä suhdannetilanteessa

edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy näiden euromaiden sekä euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ervv puitesopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muutettuna valiokunnan esittämällä tavalla

kun on kysymys hallituksen toimenpiteistä ja yksi keskeinen ja merkittävä on puunsaantikysymys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lopuksi haluan kiittää valiokuntaa ja sen jaostoja erinomaisesti suoritetusta työstä joka pysyi hyvin aikataulussaan mutta oli silti perusteellista

kysyisin kun hallitus kesällä teki tämän verottomuuden alentamisen puoleen

millä tavalla tämä on vaikuttanut kotimaisen puun myyntiin ja missä määrin tämä on pelastanut siltä että tätä suurempiakin vahinkoja ei päässyt tulemaan

arvoisa puhemies

mietintöön liittyy kaksi vastalausetta joista toinen käsittää viisi pontta toinen hylkäysehdotuksen

arvoisa puhemies

tennilä kysyi ketähän tulee kaveriksi leikkaamaan perusturvaa niin sitä me emme tiedä mutta edellisellä kerralla kaverina olivat vasemmistoliitto ja sosialidemokraatit minkä ed

tennilä muistanee pitkäaikaisena kansanedustajana

mutta kysyn valtiovarainministeriltä

kuinka paljon hallitus on käyttänyt voimavaroja ja elvytystä investointeihin asuntoihin niiden korjauksiin liikenneinfraan yritystoiminnan riskeihin ja niin edelleen

herra puhemies

mietintöön sisältyy kolme

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työ on ihmiselle tärkeä

se antaa eväät hyvälle elämälle kanssakäymiselle ja ystävyyssuhteille yhteiskuntaan kuulumisen tunteen sekä turvaa mahdollisuudet hankkia elämän perustarpeita

haluan kiittää pääministeriä erittäin linjakkaasta puheesta ja myöskin pääministeriä ja valtiovarainministeriä ja koko hallitusta siitä että se on toiminut myös eussa tämän kriisin ratkaisemiseksi määrätietoisella tavalla

energian hinnalla vaikutetaan tietysti kulutuskäyttäytymiseen ja täälläkin on aina sanottu muun muassa ydinvoimalupien yhteydessä että säästö on parasta energiapolitiikkaa

mutta kiistämättä me olemme tulleet siihen tilanteeseen että me olemme nostaneet energian hintaa ja ainakin me keskustassa katsomme että me olemme nyt sillä tasolla että esimerkiksi hetemäen työryhmän esityksiä energiaverojen jatkuvista korotuksista ei voida enää hyväksyä

siitähän tässä on kysymys

sitten kysyisin lähinnä kun nyt on puhuttu ennen kaikkea euroopan yhteisistä energia ja sähkömarkkinoista jotka merkitsisivät suomen sähkön hinnan korotusta

yksilön itsensä kannalta se on suuri inhimillinen onnettomuus ja kansantalouden kannalta se on valtava taloudellinen menetys

työllisyyden hoito on ollut ja sen pitää tietysti olla hallituksen ykköskysymys mutta yksinomaan täällä julkisen vallan puolella me emme tässä asiassa pääse eteenpäin vaan me tarvitsemme sitä että kannattavat ja hyvät yritykset saavat sillan läpi tämän laman ja nyt tarvitaan täsmäelvytystä myös sille puolelle

myöskin täällä ihmetellään miksi kiinteistöveroa nostetaan

kun se tulee sdpn taholta niin se on perin kummallista koska sdp on aina korostanut että kiinteistöveroa pitää korottaa ja lisätä tässä maassa

millaisia täsmätoimenpiteitä työ ja elinkeinoministeriöllä on käytettävissä siihen että näiden yritysten vaikeaa tilannetta voidaan helpottaa jotta ne voivat kun tämäkin lama joskus loppuu lähteä nousuun ja suomessa tietyt tärkeät toimialat säilyvät jatkossa

keskustan eduskuntaryhmä pitää hyvänä että hallitus on ottanut kasvavan nuorisotyöttömyyden nujertamisen ensimmäisen lisäbudjettinsa tärkeimmäksi asiaksi

valtionkin voimavarojen rajallisuudesta johtuen on tärkeää että toimenpiteet ovat oikein kohdennettuja tehokkaita ja oikea aikaisia

pääministerin aloitteesta lisäbudjetti annetaan aikaistettuna jolloin opposition väitteet hallituksen toimettomuudesta ovat turhia puheita

heinäluoma siteerasi aivan oikein ed

toiseksi hän sanoi että ei ulkomaalaisille ja nimenomaan tuossa tekstissä todetaan että se säilytetään kotimaisena yhtiönä ja että siinä säilytetään valtiolla niin sanottu ankkuriomistus elikkä sehän on mennyt ihan juuri niin kuin ed

työttömyyden hoito yleensä ja nuorisotyöttömyyden erityisesti on sen rakenteesta johtuen erityisen haasteellinen tehtävä

rantakangas sanoi